mutta historia on se että tästä löytyy vastaavasta tilanteesta samanlainen malli

yliopistouudistuksen lähtökohtana on että yliopistojen talouden tilanne ei heikkene uudistuksessa

toisaalta mitä tulee lainsäädäntöön jota tämän vaalikauden aikana työn ja perheen yhteensovittamisen osalta kyetään valmistelemaan niin tulee aika jolloin niistäkin asioista kerrotaan

arvoisa herra puhemies

eduskunnalla on käsiteltävänään sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö joka koskee hallituksen esitystä työnantajan kansaneläkemaksun poistamista koskevaksi lainsäädännöksi

se varmistetaan sillä että lakiin kirjoitetaan asioita jotka vahvistavat niitä palveluketjuja ja vahvistavat sosiaalihuollon erityisesti ikääntyvän väestön palvelujen ja terveydenhuollon yhteistä tekemistä

arvoisa herra puhemies

eduskunta on säätämässä lakia urheilijoiden tapaturma ja eläketurvasta joka on lainsäädäntöä jossa määritellään urheilijoitten tapaturma ja eläketurvan vähimmäistaso

perusasia on että asuinpaikasta riippumatta rahapussin paksuudesta riippumatta meillä on suomessa jatkossakin se palvelulupaus että sosiaali ja terveyspalvelut ovat saatavilla

kyselytunti päättyi

arvoisa rouva puhemies

arvoisa herra puhemies

muun muassa se selkänoja joka tällä hetkellä tälle työlle on on se kokemus ja ne päätökset ne ratkaisut ne lausunnot ne mietinnöt ne lukuisat työryhmäpaperit jotka ovat vuosien varrella syntyneet

maksun alentamista koskeva laki joka on tällä hetkellä siis voimassa on väliaikainen ja muutaman kuukauden eli reilut kaksi kuukautta vielä voimassa

näitä viestejä tulee valitettavankin usein

vuosi sitten tähän aikaan eduskunnan perustuslakivaliokunta käsitteli silloista hallituksen esitystä

on ensinnäkin erinomainen asia että eduskunnan istuntosalissa käydään periaatteellista keskustelua siitä mitkä ovat sosiaaliturvan ytimiä

se tarkoittaa sitä että kun te sotkette nyt että viime vaalikaudella koko sote kaatui perustuslaillisiin ongelmiin niin kaatui mutta tämä laki kulkee nyt omaa polkuaan

se mitä tavoitellaan se mikä on aivan keskeistä on että jokaiselle iästä riippumatta ja erityisesti varttuneemman sukupolven edustajalle turvataan arvokas vanhuus

toisaalta arvoisa rouva puhemies viesti alueille

sitä paremmin lähipalvelut turvataan sitä paremmin eri alueiden erityispiirteet kyetään huomioimaan mitä pitemmälle alueet itse vievät valmistelutyötä eteenpäin

reilun kolmenkymmenen vuoden kokemuksella edustaja zyskowicz on vielä erittäin taitava siinä että hän johdattelee keskustelun polulle jolla itse kukin sitten lähtee kulkemaan matkaa joka saattaa olla aika kaukana siitä mistä lähdettiin

ainoan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia edustaja marisanna ja arvaa miten liikenne ja viestintävaliokunnan jäsenyydestä kuin nestemäistä puolta pienempiä keskustelua keskustelu on päättynyt eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön

toisekseen esitätte väittämän että tässä vaiheessa valmistelua ei olisi otettu perustuslaillisia näkökohtia huomioon

se mitä toimenpiteitä hallituksella on

arvoisa puhemies

meillä on näyttöjä suomessa siitä että kaiken epävarmuuden keskellä on tehty oikeinkin hyviä ratkaisuja

me yritämme tehdä vanhuspalveluista ikääntyvän väestön palveluista ihmisarvoisia etsimällä aivan uusia toimintatapoja

esimerkiksi tärkeä viesti sinne työpaikoille työntekijöille on se että ei peitellä sellaista jossa ongelmia on ja jossa koetaan ja nähdään arjessa jopa ihmisarvolle alhaisia tilanteita

sen lisäksi ollaan määrittämässä se mikä on se ajanjakso jolta lasketaan palkkakertymä ansiokertymä johon tuo mahdollinen etuus sitten tukeutuu

kuultavat ovat korostaneet että työnantajan työttömyysvakuutusmaksun tulee määräytyä yhdenvertaisten periaatteiden mukaisesti kaikkien lain soveltamisalan piiriin kuuluvien työnantajien osalta eikä yksittäisen työnantajan tai työnantajaryhmän taloudellinen tilanne voi olla perusteena poiketa yleisestä maksuvelvollisuudesta

hänhän viritti sen periaatteellisen keskustelun kun hän oli sitä mieltä ja on sitä mieltä että työmarkkinatuen tarveharkintaa ei pidä poistaa

kyselytunti päättyi

työnantajan kansaneläkemaksu on osa työnantajan lakisääteisiä pakollisia palkkaperusteisia työvoimakustannuksia ja se määräytyy työnantajan maksamien palkkojen perusteella

näissä tapauksissa mitä kuluneen talven ja kevään aikana on julki tullut lähtien siitä mitä turussa on tapahtunut yksi osa sitä mitä on vuosien varrella ehtinyt olla liittyy siihen että tieto ei ole riittävästi kulkenut

hallituksen esityksessä ei ole lainkaan arvioitu esityksen vaikutuksia työttömyysvakuutusrahaston ja työttömyysetuuksien rahoituksen kannalta

esitetyn uudistuksen jälkeen kansaneläke rahoitetaan kokonaisuudessaan verovaroin eikä kansaneläke enää ole vakuutusmuotoinen etuus

eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön

tämä on aivan avainasia

tätä on pidettävä merkittävänä puutteena esityksessä

jotta me pääsemme paremmalle tasolle jotta inhimillisempi vanhuus on itse kullekin mahdollista niin se tarkoittaa sitä että pitää puhua ja ongelmat sitten korjataan kun ilmenee sitä että ongelmia on ollut

tätä muutosta puoltaa se että kansaneläke on luonteeltaan perusturvaetuus ja perusturvaetuudet rahoitetaan pääsääntöisesti yleisin verovaroin

oma henkilökohtainen mielipiteeni on ja keskustan mielipide on ollut ja on että työmarkkinatuesta pitää tarveharkinta poistaa minkä jatkona ollaan tilanteessa että me voimme lopettaa puhumisen peruspäivärahasta ja työmarkkinatuesta kahtena erillisenä

kansaneläkemaksun poisto alentaa välittömästi työnantajien työllistämiskustannuksia ja parantaa yritysten investointimahdollisuuksia nyt nopeasti syvenevässä taantumassa

on olemassa vain yksi vakuutusyhtiö joka tällä hetkellä on näitä urheilijoiden tapaturma ja eläketurvaan liittyviä vakuutuksia myöntänyt

korotustarvetta on kuitenkin selkeästi tätä enemmän

muun muassa tämän katon kautta ansiotason katon kautta arvioidaan syntyvän tilanne jossa saadaan aitoa kilpailua näille markkinoille

meillä on sen jälkeen ansiosidonnainen työttömyysturva ja perusturvan työttömyysturva

kansaneläkemaksun jo toteutuneen alentamisen ja poistamisen on arvioitu keventävän työnteon veroastetta

sosiaali ja terveysvaliokunta katsoo että urheilusta johtuvien erityispiirteiden vuoksi on kuitenkin tarkoituksenmukaista järjestää tämä urheilijoiden sosiaaliturva edelleen nykyiseen tapaan niin että tässä ei sovelleta yleisiä työeläke ja tapaturmavakuutussäännöksiä vaan tämä vähimmäisturvan taso tämän lainsäädännön kautta siis säädetään oman erillislakinsa kautta

työttömyyden yleisen kasvun ohella erityisesti lomautusten kasvu on lisännyt kuluvana vuonna voimakkaasti työttömyysvakuutusrahaston menoja

samaan aikaan työllisyyden lasku on johtanut maksettujen palkkojen mukaan määräytyvien työttömyysvakuutusrahaston maksutuottojen alenemiseen

arvoisa herra puhemies

eduskunnan käsittelyssä on hallituksen esitys laiksi maksuperusteisista lisäeläkejärjestelyistä eläkesäätiöissä ja eläkekassoissa sekä eräät näihin liittyvät lait

arvoisa herra puhemies

kyse on hallitusohjelmassa sovitusta esityksestä jossa työttömyysvakuutusmaksujen perintä siirretään tapaturmavakuutuslaitoksilta työttömyysvakuutusrahastolle

arvoisa herra puhemies

valiokunta toteaa tästä asiasta että esityksen tavoitteena on selkeyttää yhdenmukaistaa ja tehostaa työttömyysvakuutusmaksujen perintäjärjestelmää

raja jonka yli menevältä osalta ansiota ei enää lasketa sen pohjaksi mistä tapaturma ja eläkevakuutusta tällaisen tilanteen vakuutusturvan piiriin liittyvän tilanteen osalta maksettaisiin

kommentti kolmeen asiaan

kyllösen puheenvuorossa oli sen verran oiottu mutkia että ihan varmuuden vuoksi

tähän asti työnantaja on voinut tällaisen lisäeläkkeen ottaa joko kotimaiselta tai ulkomaiselta henkivakuutusyhtiöltä tai muulta ulkomaiselta toimijalta

tästä syystä rahaston suurempaan menoon on syytä varautua ennakolta niin ettei maksu tulevina vuosina nousisi kohtuuttomasti väestön ikääntyessä ja työssäkäyvien määrän vähentyessä

ja tähän jatkoksi toinen asia

nyt mahdollistetaan se että eläkejärjestelyt tehdään eläkekassassa tai eläkesäätiössä

valiokunta pitää erikoisena että työttömyysetuuksien rahoitusta koskevan lain muutosehdotuksen on valmistellut ja eduskunnalle esitellyt opetusministeriö

valiokunta kiinnittää tässä yhteydessä huomiota erääseen kritiikkikohtaan tämän katon asettamisen osalta

valiokunta toteaa hyväksyessään hallituksen esityksen työnantajan kansaneläkemaksun alentamista koskevaksi väliaikaiseksi lainsäädännöksi että tuolloin sosiaali ja terveysvaliokunta edellytti että hallitus huolehtii pitkäjänteisesti kansaneläkelaitoksen toimintamenojen kestävästä rahoituksesta sekä laitoksen riittävästä maksuvalmiudesta

voisin luetella paikkakuntia joita esimerkiksi sosiaali ja terveysvaliokunnassa asiantuntijoina kuultiin somero ja lappeenranta joissa on erinomaisia esimerkkejä siitä miten tämä asia on hoidettu olemassa olevien resurssien ja olemassa olevan osaamisen puitteissa

ei ole kysymys kansanedustajan palkkatasosta ei ole kysymys vuorineuvoksen palkkatasosta on kyse periaatteellisesta asiasta ja niiden ihmisten auttamisesta joitten esimerkiksi asumiskustannukset tässä kaupungissa josta edustaja zyskowiczkin valtiopäiville on tullut ovat korkeat

kun tapaturmavakuutusvelvollisuutta tulkitsevat työttömyysvakuutusrahasto ja tapaturmavakuutuslaitokset voi tämä käytännössä johtaa siihen että ne tekevät toisistaan erillisiä ja erilaisia päätöksiä vakuuttamisvelvollisuudesta

esityksellä saatetaan kassat ja säätiöt tältä osin kilpailullisesti yhdenvertaiseen asemaan henkivakuutusyhtiöiden kanssa

sosiaali ja terveysministeriön lausunnossa kiinnitettiin opetusministeriön huomiota siihen ettei ehdotuksessa käsitelty yliopistojen aseman muutoksen vaikutusta työnantajamaksuihin

toinen asia johon valiokunta kiinnitti huomiota on se miltä ajanjaksolta määräytyy tuo tapaturma ja eläkevakuutuksen maksuperusta

se että järjestely on maksuperusteinen tarkoittaa sitä ettei ole etukäteen luvattuja tiettyjä etuuksia kuten esimerkiksi lakisääteisissä työeläkkeissä vaan eläke aikanaan määräytyy sen perusteella mitä on maksettu ja mitä maksujen sijoittaminen on tuottanut vähennettynä varojen hoitokuluilla

valiokunta totesi että kansaneläkelaitoksella on oltava säännöllisesti maksettavaa eläkemenoa varten tarvittava vakaa ja turvaava rahoitus sekä riittävä puskuri talouden ja maksuliikenteen ennakoimattomien häiriöiden varalle

toki tämän tuloluokan henkilöt saavat asumistukea ja saavat muutakin yhteiskunnan tukea siihen omaan elämiseensä mutta jos meillä on se iso tavoite tässä maassa että ensisijaisten etuuksien tason pitää olla riittävä niin kyllä silloin pitää purkaminen aloittaa kun ei kaikkea voi yhdellä kertaa tehdä niistä ongelmien ytimistä

valiokunta pitää tarkoituksenmukaisena että maksuvelvollisuus olisi mahdollisimman yhtenäinen muiden veroluonteisten sosiaaliturvamaksujen kanssa

lausunnossa huomautettiin tuolloin että työnantaja joka on velvollinen tapaturmavakuutuslain mukaan vakuuttamaan työntekijänsä on myös velvollinen maksamaan työnantajan työttömyysvakuutusmaksun

tämä myös tehostaisi maksujen valvontaa koska työttömyysvakuutusrahasto käyttää työttömyysvakuutusmaksujen valvonnassa verohallinnolta saamiaan verotustietoja

valiokunta pitää epäasianmukaisena että asian järjestämisessä on viivytelty ja edetty nykyiseen vaiheeseen ennen kuin työnantajamaksujen kattamista on ryhdytty juuri maksuvelvollisuuden alkamisen alla järjestämään väliaikaisella lailla

kansaneläkerahastosta maksettavien etuuksien maksuvalmiuden turvaamiseksi laissa säädetään edelleen rahastossa olevan rahoitusomaisuuden vähimmäismäärästä kalenterivuoden päättyessä

perustellusta syystä valiokunta näki sivistysvaliokunnankin lausuntoon perustuen tuon kahden vuoden keskiarvon ongelmallisena erityisesti nuorten kohdalla ja sitten työuran pidentyessä siellä uran loppupuolella jossa kaudesta saatavat ansiot saattavat olla hyvinkin eri suuruiset

olennaista tässä järjestelyssä on myös se että järjestely tehdään kollektiiville eli työntekijäryhmälle ei yksittäisille työntekijöille

kyllä minä ymmärrän hallituspuolueitten edustajia joitten pitää tämän esityksen puolesta hehkuttaa ja kuten keskustan vastalauseessa on mainittu on täysin hyödytöntä laittaa etuuksien varassa olevia ihmisiä vastakkain

sosiaali ja terveysvaliokunta pitää todennäköisenä että hallitusohjelmaan perustuva työttömyysvakuutusmaksujen perinnän siirto tapaturmavakuutuslaitoksilta työttömyysvakuutusrahastolle lisää yritysten hallinnollista taakkaa koska perintätahoja on aiemman kolmen sijasta neljä

mutta on tässä esityksessä tehty ensinnäkin arvovalinta ja toisekseen tämä sisältää erittäin ison periaatteellisen kysymyksen periaatteellisen kysymyksen siitä mitä perusturvaan kuuluu

keskiarvon laskeminen näissä tilanteissa olisi nuorille aloitteleville pelaajille ja toisaalta uransa loppupuolella oleville pelaajille valiokunnan mielestä epäoikeudenmukaista ja näin me olemme tehneet lakiin muutoksen jossa olemme tulleet tilanteeseen että tuo turva lasketaan kuluvan kauden yhden kauden perusteella

valiokunnalle esitetyn selvityksen mukaan kansaneläkerahaston rahoitusomaisuuden kuukausittainen vaihtelu on jatkossa merkittävästi pienempi kuin kansaneläkemaksujen aikana

nykyisin palkkaperusteisia maksuja perivät työeläkelaitokset tapaturmavakuutuslaitokset ja verohallinto

keskustalaisen perusturva on kansaneläke se on kotihoidon tuki se on pienimmät vanhempain isyys äitiyspäivärahat lisäksi joitakin muitakin kelan etuuksia kuntoutuspäivärahoja ja niin edelleen

valiokunta kiinnittää valtioneuvoston huomiota siihen että hallituksen esitykset annetaan eduskunnalle ajoissa jotta niiden asianmukaiselle käsittelylle on ja jää riittävästi aikaa

valiokunta pitääkin tärkeänä että sosiaalivakuutusmaksujen maksuperusteita ja perintämenettelyjä kehitettäessä kiinnitetään huomiota toimeenpanosta yrityksille aiheutuvan hallinnollisen työn minimointiin

valiokunta hyväksyy hallituksen esityksen siihen työttömyysvakuutuksen rahoitukseen liittyvistä ongelmista huolimatta yliopistouudistuksen siirtymävaiheen järjestelynä

toisekseen tehdään muutos jossa lisäksi maksuvalmiutta on tarkoitus parantaa aientamalla valtion osuuden maksamista nykyisestä tilanteesta niin että valtionosuus maksettaisiin aina viimeistään kolmea pankkipäivää ennen eläkkeiden maksamista

esityksessä tarkoitettu lisäeläke liittyy siis aina työsuhteeseen

yksilöurheilijan turvan järjestämisestä päättää urheilija itse

työttömyysvakuutusmaksujen perinnän siirto tapaturmavakuutuslaitoksilta työttömyysvakuutusrahastolle parantaa perinnän toimeenpanoa monelta osin nykytilanteeseen verrattuna

mutta se yhtälö ei toimi että nyt tehdään historiallinen perusturvan korotus semminkin kun täällä yritetään nollata ja vähätellä esimerkiksi viime kaudella tehtyjä muutoksia

valiokunta toteaa työnantajan kansaneläkemaksusta luopumisen merkitsevän sitä ettei jatkossa työnantajan sosiaaliturvamaksusta enää säädetä lailla

jos työntekijä vaihtaa työpaikkaa tai siirtyy saman työnantajan palveluksessa sellaisiin tehtäviin joihin lisäetua ei sisälly hän ei enää ole oikeutettu eläkkeeseen

valiokunta pitää kuitenkin tarpeellisena että tulevien uudistusten yhteydessä selvitetään mahdollisuudet keskittää palkkaan perustuvien lakisääteisten maksujen perintätehtäviä verohallinnolle koska näin voidaan todennäköisesti vähentää yritysten hallinnollista taakkaa

tähän ovat vaikuttaneet todennäköisesti järjestelmän erityispiirteet sekä tapaturmaan liittyvän riskin arvioinnin ongelmallisuus vakuutuspohjan vähäisyys ja kapeus sekä urheilun taloudelliseen kantokykyyn liittyvät epävarmuustekijät

tähän mietintöön on jätetty hylkäysesityksen sisältävä vastalause

järjestelystä pois lähtevät työntekijät saavat lain nojalla kuitenkin mukaansa omia maksujaan vastaavan osuuden kertyneistä säästöistä

valtiosääntöoikeudellisesti veroina pidettyjen työttömyysvakuutusmaksujen perinnän osalta on myös osittain ongelmallista että työttömyysvakuutusrahasto ei ole viranomainen

toinen vastalause sisältää lausumaehdotuksen

arvoisa puhemies

valiokunnan enemmistö on hyväksynyt hallituksen esityksen muutamin muutoksin jotka seurasivat perustuslakivaliokunnan antamaa lausuntoa

säästö sinänsä se on myönnettävä voi olla suhdanteista ja sijoitusten onnistumisesta riippuen joskus jopa miinusmerkkinen